ehdotuksessa on kaksi keskeistä asiaa

keskustelu lastensuojelun nykytilasta ja sen puutteista on todella tärkeää mutta samalla tärkeää on keskustella miksi lastensuojelun tarve koko ajan yhteiskunnassamme kasvaa mitä voisimme tehdä perheiden ja lasten tukemiseksi niin että saisimme vähennettyä lastensuojelun tarvetta

toiseksi lakiehdotuksella mahdollistetaan eläkkeensaajien asumistuen maksaminen tietyissä tilanteissa suoraan vuokranantajalle mutta tässä tilanteessa on nimenomaan pidettävä huolta yksilön oikeusturvasta

entisenä ammattikorkeakoulun lehtorina ja yliopettajana ja jatkuvasti toisaalta oman maakuntani ammattikorkeakoulun toimintaa pohjois karjalassa seuranneena voin todeta että ammattikorkeakoulu on ollut todella menestystarina

arvoisa puhemies

kokonaisuudessaan hallituksen esityksessä ehdotetut lainmuutokset merkitsevät parannuksia nykyiseen sääntelyyn mutta joiltakin osin hallituksen esitys on liian heikko ja edustaa pikemminkin direktiivin minimivaatimusten täyttämistä kuin suomen aikaisempaa linjaa jossa lähetettyjen työntekijöiden asema on pyritty turvaamaan niin vahvasti kuin eu oikeus sallii

sen takia asumistuen maksaminen suoraan vuokranantajalle ilman vuokralaisen lupaa olisi mahdollista vain jos vuokralainen toistuvasti jättää nämä vuokrat maksamatta

ammattikorkeakoulut ovat erittäin tärkeitä nimenomaan oman alueen hyvinvoinnin kulttuurin ja elinkenoelämän kehittäjinä ja ammattikorkeakoulut eroavat yliopistoista erityisesti maakunnallisen toimintafunktion takia

mutta näissäkin tilanteissa tilanne on harkittava huolellisesti ja perusteellisesti ettei turhan takia riistetä yksilöltä itsemääräämisoikeutta

lakiesityksessä ehdotettu sääntely on pitkälti yleistä vain rakennusalaa koskien on erityissääntelyä johtuen siitä että direktiivissä asetetaan jäsenmaille velvoitteita säätää rakennusalaa koskien tiukemmasta lähetetyn työntekijän suojelusta kuin muilla aloilla

esimerkiksi pohjois karjala tarvitsee oman ammattikorkeakoulun oman alueensa koulutus kehittämis ja innovaatiotoimintaa tukemaan eli se maakunnallinen ammattikorkeakouluajatus on erittäin tavoiteltava

yksilön oikeusturvan kannalta onkin tärkeää että esimerkiksi elämänhallinnan paranemisen myötä tällaisista maksujärjestelyistä olisi helppo päästä eroon

tärkeää on myös se että vuokranmaksun laiminlyöntiä arvioitaessa otetaan huomioon myöskin tuensaajan olosuhteet esimerkiksi äkillinen sairastuminen

vaikka lähetettyjä työntekijöitä koskevat normit eivät koske maiden välistä maantiekuljetusliikennettä niitä sovelletaan niin sanottuun kabotaasiliikenteeseen eli maan sisällä toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla ajettaviin kuljetuksiin

lasten varhaisesta näennäisaikuistumisesta ollaan huolestuneita vasta sitten kun se ilmenee häiriöinä tai lastensuojelun tarpeena kuten päihteiden käyttönä väkivaltaisuutena tai rikollisuutena

näin lähetettyjä työntekijöitä koskevan sääntelyn kautta olisi mahdollisuus varmistaa että kabotaasikuljetuksissa ei poljeta työntekijöiden oikeuksia ja työn hintaa ja että ne kilpailevat suomalaisten liikenneyrittäjien kanssa reiluin ehdoin

yhteiskunnassamme vallitseva individualismin ihannointi on johtanut liiaksi puuttumattomuuden kulttuuriin ja meidän pitäisikin palata siihen vanhaan ajatteluun että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä

hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely soveltuu huonosti maantieliikennealalle ja jättäisi sellaisenaan voimaan tullessaan sääntelyyn aukkoja jotka vähentäisivät sen soveltamismahdollisuuksia maantiekuljetusalan työssä

en tosin itse polta mutta en myöskään kärsi tupakansavusta ainakaan kovin paljoa mutta olen kuitenkin tavannut niin monta ihmistä jotka siitä kärsivät

kuten sanoin edellä meidän pitäisi miettiä kumman yksilön oikeuksia pitää enemmän puolustaa

arvoisa puhemies

terveydenhuollon ammattilaisena voin sanoa että jos on hyvin altistunut sille tupakansavulle niin kyllä oikeasti se parvekkeella oleminen voi aiheuttaa jopa astmakohtauksen jos naapuriparvekkeella poltetaan

olenkin tehnyt aloitteen ajankohtaiskeskustelun käymiseksi suomen päihdepolitiikan nykytilasta ja se keskustelu olisi erittäin hyvä jatko tälle keskustelulle

tässä lakialoitteessa ei tosiaan kielletä parveketupakointia ellei se häiritse ketään eikä se aiheuta terveyshaittaa mutta tämä lakialoite antaa mahdollisuuden kieltää sen sellaisessa tilanteessa jossa nämä terveyshaitat ovat ilmeisiä mutta muilla keinoilla niitä ei saada hallintaan

sopimusneuvotteluissa on pidettävä huolta siitä ettei sopimus johda kehitykseen joka heikentäisi eurooppalaisen työelämän laatua ja samalla lisäisi työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä

valitettavasti ruokavaliohoidon toteuttaminen on edelleen työlästä sillä gluteenittomia elintarvikkeita ei pienillä paikkakunnilla usein ole edes saatavilla

arvoisa puhemies

itsemääräämisoikeus on ihmisen perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ei voi ihmiseltä riistää kuin erittäin perustelluista syistä

arvoisa puhemies

on hyvä asia että korvaukseen tulee pieni korotus ensi vuonna mutta se ei valitettavasti korvaa ruokavaliohoidon kustannusten nousua

sen takia tässä joudutaan menemään tämmöisiin perustavalaatuisiin asioihin ja silloin sen yksilön itsemääräämisoikeuden tukemisen täytyy olla se ensisijainen lähtökohta näitä asioita päätettäessä

nämä ihmiset jotka ovat pyytäneet minua tekemään tämän aloitteen ovat itse kokeneet että mikään muu ei auta

ehdotettu indeksiin sitominen on perusteltua myös siksi että keliakian hoidon ruokavaliokorvaus on todellakin ainoa vammaisetuisuus jota ei vielä tähän mennessä ole indeksiin sidottu

tavoitteena tulisi olla että molemmat osapuolet sitoutuisivat ilon julistukseen työelämän perusperiaatteista ja globalisaation sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

he ovat yrittäneet sitä taloyhtiön hallituksessa he ovat yrittäneet neuvotellen ja jopa pyytäen saada sitä asiaa korjaantumaan mutta mikään ei ole auttanut

jostain syystä yhteiskunnassamme meni kauan sen ymmärtämisessä että kosteus ja homevaurioista aiheutuu mittavia inhimillisiä kärsimyksiä ja myös kansantaloudellisia tappioita

lakialoitteessa siis esitetään hallituksen esitykseen lisättäväksi kuljetusalaa koskevia poikkeuksia aikarajojen soveltamisesta seuraavasti

tämä on kyllä haastava tavoite sillä usa ei ole ratifioinut läheskään kaikkia työelämän perusoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia

joku sanoi minulle että viimeinen keino on että joudun muuttamaan omasta asunnostani pois

me esitämme ettei aikarajaa sovellettaisi maantiekuljetusalan työhön

vaikka suunnittelu olisi hoidettu miten asiantuntevasti ja viimeisimmän tiedon pohjalta työmaalla saatetaan tehdä entisellä tavalla ja ihmetellä mitä suunnittelija on oikein haihatellut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän budjettilain yhteydessä olemme puhuneet laaja alaisesti koulutuksesta ja monta puheenvuoroa on käytetty muun muassa oppivelvollisuusiän pidentämisestä

olen omassa kotikaupungissani joensuussa ollut kuntapäättäjänä vuosikymmeniä ja seurannut kaavoitusprosessia ja sen toteutusta vuosikausia hyvinkin läheltä

direktiivillä siis pyritään turvaamaan lähetetyn rakennusalan työntekijän oikeutta saada lain ja työehtosopimusten edellyttämä vähimmäispalkkansa sekä asetetaan työntekomaassa toimivalle tilaajalle vastuu huolehtia että lähetettyjen työntekijöiden oikeudet toteutuvat

valiokunnan mietinnössä todetaan rakennusalan lisä ja täydennyskoulutuksen tarve

direktiivin mukaan kansallisesti voidaan säätää että tilaaja vapautuu vastuusta mikäli se riittävää huolellisuutta noudattaen esimerkiksi varmistuen työntekijän palkkauksen tasosta ja lähettävän yrityksen maksukyvystä on koettanut huolehtia että työntekijät saavat palkkansa

tavoitteena ei kuitenkaan ole istuttaa nuoria vuotta pidempään tavallisessa peruskoulussa vaan tavoitteena on varmaankin luoda linkki koulun ja työelämän välille niin että siirtyminen ammatilliseen oppilaitokseen tai esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen helpottuu

täällä keskustelu kuulostaa olevan oppositiohallitus asetelman mukainen mutta käsittääkseni myös hallituspuolueiden edustajissa on henkilöitä jotka suhtautuvat kriittisesti tähän rantarakentamisen osioon tässä laissa

arvoisa puhemies

monet tupakoijat suurin osa tupakoijista ovat vastuuntuntoisia mutta valitettavasti kaikki eivät ole ja jos kaikki tupakoivat olisivat vastuuntuntoisia niin tätä lakialoitetta ei olisi koskaan

mutta kuten sanoin muilta osin lakimuutos on hyvä sillä se siirtää päätösvaltaa kuntiin lähemmäksi ihmisiä

oppisopimuskoulutusta on lisätty huomattavasti parin viime vuoden aikana ja myös työnantajille maksettavia korvauksia on lisätty ja korotettu

direktiivissä on tilaajan vastuusta poikkeusmahdollisuus jonka mukaan näiden toimenpiteiden sijasta voidaan käyttöön ottaa muita unionin ja kansallisen lain tai käytännön mukaisia muita asianmukaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä jotka välittömässä alihankintasuhteessa mahdollistavat toimeksiantajaan kohdistuvat tehokkaat ja oikeasuhteiset seuraamukset väärinkäytöksiin ja petoksiin puuttumiseksi tilanteissa joissa työntekijöillä on vaikeuksia pitää kiinni oikeuksistaan

guinness puimisesta pysyväksi työni on sellainen sisäinen

oulu on hyvä esimerkki tässä asiassa

pöydällepanoa varten ystävänpäiväristuksen kuudesosan kuin mestaruus tuli totta että miten panna pöydälle yhdestoista touhuta kuluvaa vuotta pidetty valtausys tämä hyväksytty

kunnollisella ohjauksella saadaan rakentajille ja muille alan toimijoille tietoa siitä kuinka vaativasta asiasta nykypäivän rakentamisessa on kysymys

poikkeamistoimivallan siirtyessä kunnille on kuitenkin riskinä että nämä päätösten linjaukset tulevat vaihtelemaan kunnittain vaikka laki on kuinka sama

joskus orava täysistunto perjantaina yhdestoista toukokuuta kuluvaa vuotta kello kolmetoista

ja näin kyllä todennäköisesti käy koska päätöksiä tekevien viranomaisten määrä lisääntyy moninkertaiseksi ja kyllä se vain totta on vaikka täällä on toisinkin sanottu että kuntien resurssit osaaminen ja toimintakulttuuri ovat hyvin erilaisia

nyt lähdetäänkin rakentamaan kaikille nuorille yhteisesti mielekästä ja jatko opintoihin valmentavaa koulutusta eri koulutusmuodoissa ja toivonkin että nyt odotellaan ihan kaikessa rauhassa ministeriön ja ministerin ehdotusta ja jatketaan keskustelua sen jälkeen

arvoisa puhemies

edustaja tolppaselle on jo moni muukin nyt tässä todennut että se todellinen ongelmahan nimenomaan on se että nämä keliakiajauhot ja muut tuotteet eivät ainoastaan ne valmistuotteet ovat huomattavasti kalliimpia

liian usein kuulee sanottavan ettei rakennusvalvonta ole puuttunut tai huomioinut asiaa vaikka lain mukaan vastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvällä

kaikki ovat samaa mieltä siitä että on tärkeää panostaa enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn perheiden varhaiseen tukeen ja kotiin annettavaan kuntouttavaan tukeen ja ohjaukseen

siinä esitetään säädettäväksi vain tilaajan tietyistä hallinnollisista velvollisuuksista sekä rakennuttajaan ja pääurakoitsijaan kohdistuvasta selvitysvelvollisuudesta jos työntekijä ei ole saanut palkkaansa

uusi parasta aikaa lausunnolla oleva lastensuojelulaki tuo uusia työvälineitä juuri lasten ja perheiden tukemiseen varhaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

lopputuloksena voi olla se että kansalaisia kohdellaan luvanhakijoina eri tavalla maan eri osissa ja eri kunnissa ja se ei tietysti ole tavoiteltava tilanne

ymmärrän tavallaan sen että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi helpompi jättää nämä ympäristöasiat ikään kuin odottamaan parempia aikoja mutta toivottavasti emme tee niin koska kysymys on tulevaisuuden sukupolvien elinolojen turvaamisesta

mutta tämä keskustelu kaiken kaikkiaan on todella hyvä esimerkki siitä että meillä päättäjillä ei ole oikeaa tietoa tästä asiasta ja että me keskustelemme jotenkin mututuntumalla ja ikään kuin vähän huhupuheidenkin perusteella

lisäksi vedotaan jo voimassa olevaan tilaajavastuulakiin jossa ylipäänsä alihankinnan tilaajalle asetetaan tiettyjä selontekovelvoitteita ja joiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen maksuseuraus

ja sen takia meillä onkin tässä lain toimeenpanossa tarpeen miettiä erilaisia keinoja joiden avulla voidaan varmistaa että poikkeamishakemusten ratkaisemisessa säilyy riittävä tasapuolisuus ja yhteiset kriteerit koko maassa asuupa ihminen missä tahansa

puhemies

nämä perhetyöntekijäthän korvaavat nämä entiset kodinhoitajat eli perheillä olisi oikeus tarvittaessa saada jatkossa apua sinne kotiin

toisaalta voisimmeko ottaa ilmastohaasteet ja kiristyvät velvoitteet myös positiivisena mahdollisuutena koska tämän asian ympärillä tehdyt innovaatiot maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin

meillä ei ole varaa enää katsoa tätä asiaa sor mien läpi

tilaajavastuulain velvollisuudet sekä nyt hallituksen esityksessä esitetyt velvollisuudet eivät kuitenkaan tuota sellaista vastuun tasoa joka direktiivissä rakennusalan tilaajille pyritään asettamaan

ja erityisen surullista on se että myöskin ministeriössä tuntuu olevan nyt tietopuutteita tässä asiassa ja heidän lausuntoihinsa päätöstentekijöiden pitäisi luottaa

toivottavasti saamme uuden lastensuojelulain nopeasti eduskunnan käsittelyyn ja toivon että meiltä nyt sitten löytyy yhteinen tahtotila tämän lain nopeaan toimeenpanoon

ja vaikka on tieto siitä miten asia voitaisiin korjata niin korjauksia ei tehdä koska jotain on kirjattu hallitusohjelmaan vaan todetaankin sitten että vaikutuksia arvioidaan myöhemmin

toivon että tämän lain täytäntöönpanossa järjestetään nyt sitten riittävästi koulutusta kuntien kaavoitus ja rakennusvalvontaviranomaisille ja tällä tavalla voidaan edistää kansalaisten tasapuolisuuden toteutumista eri puolella suomea

se lausunto minkä sieltä luki antoi kyllä aivan virheellistä ja vääristynyttä tietoa keliakiasairaudesta ja se on minusta erittäin huolestuttava ja huono asia

lisäksi valtiolle maksettavat hallinnolliset sanktiot eivät viime kädessä hyödytä lähetettyä työntekijää eivätkä täytä hänen oikeuksiaan turvattuun vähimmäispalkkaan direktiivissä tarkoitetulla tavalla

arvoisa puhemies

tasa arvon pitäisi olla sellainen periaate jota noudatetaan ehdottomasti kaikessa lainsäädäntötyössä mieluummin liian tiukasti kuin liian löysästi mutta valitettavasti tälle hallitukselle tasa arvoasiat tuntuvat olevan vain sivujuonne

tämän lisäksi nyt olisi oikea aika lisätä energiaa tuottavan ja energiaa käyttävän laitekannan investointeja kuten biojalostamoja ja tuulivoimaloita

näiden sijoituspaikkojen toiminnan laatu ja toimijoiden ammattitaito ovat ehdottomia edellytyksiä jos haluamme sijoituslasten ja nuorten toipuvan ja myös kuntoutuvan

lakialoitteessa esitetään hallituksen esitystä muutettavaksi niin että siihen lisättäisiin direktiivin perussäännön mukainen tilaajan vastuu

arvoisa puhemies

kotihoitoon panostaminen on tärkeää mutta yhteiskunnassamme hoetaan myös mantraa jonka mukaan kaikki ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan mutta kukaan ei välttämättä ole kysynyt asiaa ikäihmisiltä itseltään

meillä suomessa olisi hyvät mahdollisuudet tulla erityisesti uusiutuvan energian käytön mallimaaksi

siksi edustaja kontulan lakialoite on hyvä

tämä tulee esille esimerkiksi siinä miten monesta lakiesityksestä tasa arvovaikutusten arviointi puuttuu kokonaan

mikäli lähettävä yritys ei suorita tarkoitettua vähimmäispalkkaa kuukauden kuluessa sen erääntymispäivästä on lähetetyllä työntekijällä oikeus kohdistaa tätä koskeva vaatimus tilaajaan

tällä hetkellä meillä on liian vähän välimuotoista asumista

sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisena sekä oman kaupunkini sosiaali ja terveyslautakunnan puheenjohtajana kyllä väitän tietäväni elävästä elämästä aika paljon ja juuri myöskin tämän tyyppisistä tilanteista

arvoisa puhemies

monessa kunnassa kotona asuu ihmisiä joiden oikea paikka ei enää ole koti ja toisaalta laitoshoidossa on ihmisiä joiden ei tarvitsisi olla siellä jos välimuotoisia hoito ja asumispaikkoja olisi riittävästi